aiotteko tuoda uusia pakkolakeja

oletteko valmis toteuttamaan rinteen aktivoivan työllistämisreformin työllistämissetelimallin

toivoisin arvoisa puhemies että ministeri ottaisi tähän kantaa ja valiokunta voisi tätä kohtaa vielä katsoa

ja kun itse sanoitte että kysymys ei ole leikkausten paikkaamisesta ja juurihan te sanoitte että makeraan pitää laittaa lisää rahaa koska sieltä rahat ovat loppuneet niin oletteko valmis arvioimaan sen uudelleen

se tarkoittaisi sitä että nuori työskentelisi yrityksessä ilman työsopimusta

onko siinä jotain rajaa

eihän tämä nyt sovi siihen mitä te sanotte mitä näillä pitää hakea

se tarkoittaisi sitä että silloin ei olisi työsopimuslain mukaista suojaa ja se tarkoittaisi sitä että alipalkan maksamista edes tämän edustaja tolppasen aloitteen mukaan ei voitaisi valvoa koska silloin tähän työsuhteeseen ei pätisi työsopimuslain mukainen suoja eikä jälleen kerran alipalkkausta voisi valvoa

niin kuin saimme kuulla tässä on kyseessä arvovalinta

kyllä edustaja zyskowicz oli juuri se joka nosti tämän keskustelun esiin viime keväänä

kun vielä kysytään että olemmeko me vain näissä valtionverotuksen taulukoissa niin muistutan että meillä on käytössä rinteen ajama eläketulovähennys jolla te saisitte tämän samalle viivalle jos te haluaisitte mutta te ette halua

rantakankaan puhe paljasti mistä on kyse ja mikä kulma edellä keskusta tulee kun puhutaan koulutuksesta

hyvät edustajakollegat

työaikalain tarkoituksena on turvata työntekijän oikeus riittävään vapaa aikaan ja lepoon niin työpäivänä kuin sen jälkeenkin

pt on tutkinut että ammattikorkeakoulujen pienet sivutoimipisteet eivät pysäytä nuorten muuttoliikettä kasvukeskuksiin vaan itse asiassa edustaja puumala ne lisäävät sitä

kaikilla pitää olla oikeus siihen että työpäivän aikana on mahdollisuus syödä käydä vessassa ja levähtää hetkisen

pidän kyllä erittäin huonona asiana sitä että pääministeri täällä esittää sdpn vaihtoehdosta vääriä väitteitä

hallitus on aivan oikein ottanut yhteiskuntatakuun pohjaksi tai ensimmäiseksi tämän koulutustakuun ja se liittyy siihen että aloituspaikat pitää saada sinne missä nuoria on missä niitä tarvitaan

itse asiassa samassa tutkimuksessa kävi ilmi että myöskään työpaikat eivät keskity näille paikkakunnille koulutuksen perässä vaan sen perustelun pitäisi mennä toisin päin

arvoisa puhemies

olen tehnyt tämän lakialoitteen koska puolen tunnin tauon jakaminen kahteen osaan johtaa joissakin tilanteissa kohtuuttomiin tilanteisiin työntekijän näkökulmasta

ensinnäkin meidän vaihtoehdossamme kertaluontoisilla tuloilla rahoitetaan kertaluontoisia menoja eli niin sanotusti laitetaan tase töihin

arvoisa puhemies

parhaillaan lehterillä tätä lähetekeskustelua on kuulemassa nobina konsernin pääluottamusmies joka on omassa työssään konkreettisesti nähnyt mihin tilanteisiin tämä voi johtaa

käytännössä tämä voi johtaa tilanteeseen jossa työntekijä ei edes ehdi nauttia lounasta työpäivän aikana

mitä tulee tähän resurssikysymykseen näissä vaikeissa oloissa te peruspalveluministeri taistelitte yli puolet kustannuksista valtiolta

sdpn vaihtoehto ei kasvata veroastetta ja itse asiassa palkasta ja eläkkeestä meidän vaihtoehdossamme jää enemmän käteen

kun kyseessä on moottoriliikenne niin täytyy muistaa että moottoriajoneuvojen kuljettajien on koko ajan pystyttävä keskittymään ajamiseen jotta liikenteessä ei tapahtuisi onnettomuuksia jotta ei saattaisi kanssaliikkujia tai sitten matkustajia vaaraan

muistan kun viime kaudella tuli kouluterveydenhuolto ja neuvola asetus vain kolmanneksen me kunnista saimme rahaa siihen porvarihallituksen aikana ja silloin oli rahaa

kelpaako ministeri stubbille

arvoisa rouva puhemies

tämä perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja sampo terhon linja jossa hän sanoi että ei voi edellyttää että tuetaan niitä vuoroja ja alueita jotka eivät markkinaehtoisesti itse liiku on kova linja

tulkitsin ministeri orvon vastauksen tähän sdpn esitykseen tästä parlamentaarisesta yhteistyöstä nimenomaan tämän turvapaikka ja kotouttamispolitiikan osalta tämmöiseksi varovaisen keltaiseksi valoksi

kun edustaja rehula otti esiin tämän resurssikysymyksen niin olisikin mielenkiintoista sitten tietää kuinka paljon te olette varanneet vanhuspalvelulain toteuttamiseen ja yksityiskohtaisesti vanhuspalveluihin lisärahaa teidän vaihtoehtobudjetissanne jos otetaan sieltä se omaishoidon siirto kelaan pois

päinvastoin kuin hän väittää sdpn vaihtoehdossa yrityksen kustannukset ovat kevyempiä ensi vuonna kuin hallituksen vaihtoehdossa

kun vanhanen oli huolissaan siitä miten suuria pääomia tai ansiotuloja verotetaan niin me olemme huolissamme siitä miten saadaan kannattavaa liiketoimintaa yrityksiin jotta voi syntyä jotain mitä verottaa

haluan yhden asian korjata eduskunnan pöytäkirjaan koska edustaja lintilä jakoi täällä väärää tietoa

kun puolueen varapuheenjohtaja sebastian tynkkynen sanoi taannoin että perussuomalaisilla ei ole enää takkeja käännettävänä niin näyttää siltä että vielä löytyi yksi takki joka pystytään kääntämään

hän sanoi että viime vaalikaudella valtiovarainvaliokunta edellytti että tämä tehokas katuminen tuotaisiin lakina eduskuntaan

tämä puolen tunnin taukojen jakaminen kahteen osaan tarkoittaa käytännössä sitä että joissakin tapauksissa työntekijällä ei ole mahdollisuutta todellisen tauon pitoon

eikö se hallitukselle käy

viime kaudella valtiovarainministerit selvittivät sitä ja viime kauden viimeinen valtiovarainministeri antti rinne päätyi siihen että tätä esitystä ei tuoda eduskuntaan

mutta arvoisa puhemies tämä hallitus sen tänne eduskuntaan toi ja onneksi hallitus itse päätyi harjoittamaan aktiivista katumista ja veti sen pois

edustaja tiilikainen haluan muistuttaa että hallitus parantaa perusturvaa sekä euromääräisesti että kokonaisuutena enemmän kuin te vaaleissa esititte siis enemmän kuin te lupasitte hallitus parantaa perusturvaa

viime vaalikentillä perussuomalaiset lupasivat eläkkeensaajille lisää rahaa

siis pahimmillaan tämä voi johtaa siihen kun esimerkiksi linja autonkuljettaja työskentelee ajalla joka alkaa aamukuudelta ja päättyy illalla puoli kuusi että hän saa vain kaksi vartin mittaista taukoa tämän työpäivän aikana

arvoisa puhemies

nyt työttömät ovat jääneet teidän hallituskausienne aikana yli kymmenen vuotta ilman mitään ja hallitus nyt tuo siihen parannusta aikana jolloin on alijäämää

mutta nyt oli kyse todella siitä että jos jollekin yritysryhmälle annetaan mahdollisuus olla noudattamatta yleissitovaa työehtosopimusta niin silloin siellä ei ole mitään alinta palkkaa

tästä lakialoitteesta

te jätitte työttömät ilman ja se piti nyt korjata

toinen kysymys on tietysti tämän lakialoitteen osalta se että jos mentäisiin tämmöiseen vaalipiirijakoon kunnan sisällä niin tulisiko sen koskea vain uusia liitoskuntia vai tulisiko se silloin tehdä kuntalain ja kuntavaalilain kautta niin että se koskee myös suurimpia kuntia jos halutaan tähän mennä

kun te nyt haluatte betonoida tämän ammattikorkeakouluverkon ja aloituspaikat niin selvitysten ja tutkimusten mukaan se kiihdyttää keskittymistä ja keskittämistä

ja mitä tulee myös sitten näihin vastentahtoisiin osa aikaisiin niin itse olen esimerkiksi allekirjoittanut kansalaisaloitteen nollatyösopimusten kieltämiseksi ja sdp on myös tähän sitoutunut

tässä on nyt paljon esitetty keskustelussa sellaisia huolia jotka kyllä hälvenisivät jos ne edustajat jotka tässä ovat esittäneet näitä huolia lukisivat huolella tämän kansalaisaloitteen

näiden lyhyiden taukojen toteutuminen on lisäksi jäänyt vähän epäselväksi koska monesti lasketaan tauolle tulot ja tauolta lähdöt niin tiukalle että näillä lyhyillä tauoilla ei yksinkertaisesti jää aikaa todellisen tauon pitämiseen mikä olisi aivan välttämätöntä kun kysymyksessä on moottoriajoneuvon kuljettaminen

se että te haluatte pitää aloituspaikkoja siellä missä työpaikkoja ei ole pienillä paikkakunnilla joilla työllistymismahdollisuudet ovat heikot kiihdyttää keskittymistä koska koulutus lisää halukkuutta liikkuvuuteen

meillä on vantaalla hyviä kokemuksia siitä miten on otettu käyttäjät mukaan suunnittelemaan palveluja

onko todella niin että nyt paine uudistaa kuntarakennetta poistuu kokonaan

nimittäin jos on niin että sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu tulee viidelle alueelle ja kunnat kuitenkin säilyvät tuottajina ja jos meillä ei ole minkäänlaista kriteeristöä siitä minkälaisilla kunnilla minkälaisilla alueilla tätä tuotantoa tehdään niin silloin tulee aika suuri yksityistämisen vaara siinä mielessä että meillä on erittäin pieniä kuntia ja sitten esimerkiksi erittäin isoja kuntia ja mahdollisesti sitten tämä järjestämisvastuullinen uusi miljoonapiiri sote alue joka katsoisi mistä näitä palveluja ruvetaan ostamaan

ensinnäkin jos otetaan tämä velkaantuminen niin kun täällä puoli vuotta hallitus on taivastellut sitä että nyt suomi velkaantuu liikaa että velka jää lapsille maksettavaksi niin olin todella yllättynyt kun luin budjettikirjan ja huomasin että siellähän hallitus ensi vuonna ottaa enemmän velkaa kuin tänä vuonna

kyse on työn organisoinnista

arvoisa työministeri lindström nyt olisi tärkeää kuulla teidän kantanne

tässä ei haeta lisää taukoja lyhyempää työaikaa vaan tässä vain haetaan kerta kaikkiaan sitä että myös moottoriajoneuvojen kuljettajille turvattaisiin kohtuullinen yhtämittainen tauko joka käytännössä on todellisuutta useimpien työntekijöiden osalta

jos nyt voi ajatella miten mennään sinne kolmannelle sektorille kun juuri tämä lakialoite koskee työsuhteisia niin sillä tavalla että mikäli siellä ollaan työsuhteessa niin niitä henkilöitähän tämä koskettaa

eli nyt olisi tärkeätä edistää kuntauudistusta siitä näkökulmasta että ne hartiat joilla niitä sosiaali ja terveyspalveluja tuotetaan olisivat riittävän leveät siellä alueella

mutta sitten kun mennään sinne aidosti vapaaehtoisuuden puolelle niin ehkä tämä tuomioistuimen velvollisuus ilmoittaa kaikkiin niihin joissa tuomittu on vapaaehtoisena mukana ei työsuhteessa niin aletaan mennä jo sellaisille rajoille että se on todella vaikea toteuttaa

siinä minkä takia hallituksen politiikka ajaa karille on kyse juuri siitä mistä pääministeri stubb varoitti nykyistä valtiovarainministeri stubbia ennen vaaleja

tärkeää olisi myös että tauon saisi pitää soveltuvassa paikassa jossa on esimerkiksi vessat ja ruokailutilat mutta tähän tässä aloitteessa ei sinällään oteta kantaa

arvoisa puhemies

ja todella on niin että jos halutaan näihin asioihin puuttua mitkä myllykoski nosti hyvin esiin niin niissä puhutaan nimenomaan kiinnijäämisriskin nostamisesta tutkintakeinoista ja tämänkaltaisista asioista

se on selvää että oppositiosta saa ja pitääkin kritisoida hallitusta mutta kyllä täytyy sanoa että uskon että suomalaiset odottavat myös vaihtoehtoja

te laiminlyötte kasvun ei yhtään toimenpidettä tänä vuonna ei yhtään toimenpidettä ensi vuonna

niin kuin edustaja tolvanen täällä sanoi hallitusohjelmassa on tosiaan kirjaus tästä lainsäädännön kehittämisestä itsemääräämisoikeuden turvaamiseksi ja todella tämä pitää ottaa todella laajasti esiin ja minusta tämä aloite antaa hyvän impaktin

mutta kysyn vielä kerran kun te sanoitte että te haluatte lisää rahaa tämän lain toteuttamiseen

tässä nähdään kuinka tärkeää oli se että hallitusneuvotteluissa saatiin tiukoista neuvotteluista huolimatta näinkin laaja harmaan talouden torjunnan ohjelma

kuinka paljon teidän varjobudjetissanne osoitetaan lisää rahaa yksilöitynä konkreettisesti vanhusten palveluihin

nimittäin valiokunta esittää että osa suunnitellusta finnfundin pääomakorotuksesta suunnattaisiin kansalaisjärjestöjen kannalta kielteisten vaikutusten lievittämiseen sekä suomen priorisoimien yk järjestöjen kuten unepin rahoituksen turvaamiseen

mutta niin kuin sanottu nyt varsinkin kun tänään kuultiin että esityksiä eduskunnalle on nyt tullut aika vähän nyt toivoisi että tämän aloitteen kohdalla voisi valiokunta priorisoida ja ottaa käsittelyyn

ja kun usein tässä salissa erityisesti tietysti viime kaudella on kuullut opposition taholta että missä viipyvät nämä uudistukset niin nyt täytyy sanoa että nyt te olette lähteneet viemään näitä rivakasti eteenpäin ja se on hyvä

mutta kyllä tässä herää kysymys arvoisat keskustalaiset

arvoisa puhemies

ensinnäkin täytyy todeta ryhmäpuheenjohtaja terholle ja muille jotka tästä käänteestä ovat puhuneet ja hehkuttaneet niin tulee vähän mieleen se vanha sanonta että aina on oksan ottajia kun on kuusen kaatajia

edustaja kiuru syytättekö te ulkoasiainvaliokunnan jäseniä demonisoinnista

voipi olla että jos tämä kokonaisuus jatkuu näin hyvin kuin te olette tätä vieneet niin tämä on yksi keskeinen osa myös tämän kestävyysvajeen umpeenkuromisessa

haluaisin tähän vastauksen